sen lisäksi me olemme käynnistämässä uuden harmaan talouden torjuntaohjelman valmistelua ja tätä kautta me pyrimme hyvin mittavasti eri toimin olemaan kitkemässä harmaata taloutta ja edistämässä rehellistä yrittäjyyttä

minua hieman ihmetytti kun katsoin muistaakseni maanantaiaamuna televisiouutisia ja siinä ministeri risikko totesi sosiaali ja terveydenhuollon osalta että selvityksiä on tehty niin paljon että vaikka pellolle levittää

edustaja backman on täysin oikeassa

me olemme halunneet turvata suomen valtion talouden ja toisaalta myöskin meidän suomen valtion kansalaisten asemaa niin että mikäli käykin niin että esimerkiksi kreikka tai muu apua pyytävä maa ei pysty maksamaan lainojansa takaisin niin meillä on olemassa siltä varalta vakuudet jotka kattavat tuon riskin

tähänkö hallitus toiminnallaan pyrkii

arvoisa puhemies

nimittäin viime viikonlopun televisiohaastattelussa hallituspuolueen edustaja ministeri totesi että hyvätuloiset ihmiset ovat ikään kuin näissä lamatalkoissa vapaamatkustajia ja hyvätuloisten ihmisten pitäisi nyt ottaa suurempi vastuu tämän laman laskusta

mutta seuraavalla vaalikaudella pitää tehdä päätöksiä eikä selvityksiä

vaikka me joudumme tekemään vaikeita ratkaisuja joita monessa muussakin euroopan maassa joudutaan tekemään niin sanoisin että tämä on kyllä kansainvälisestikin aika ainutlaatuinen talouspoliittinen linja ja myös kehyspäätös ja budjettiesitys siinä mielessä että näillä toimenpiteillä joita hallitus on yhdessä linjannut kavennetaan tuloeroja hiukan ei kovin suuressa määrin mutta joka tapauksessa suunta on oikea eli tuloerot kapenevat

eikö tämä kuvaa aika hyvin ministeri risikko sitä että tämän hallituksen aikana on kyllä tehty selvityksiä mutta päätöksiä tämä hallitus ei kykene tekemään ei alkoholilainsäädännön eikä monen muunkaan asian osalta

eduskunnan rooli tukipäätösten käsittelyssä on taattu kaikissa tilanteissa

euroryhmän kokouksessa tehtiin poliittinen päätös jossa hyväksyttiin että suomen ja kreikan vakuusjärjestely voidaan toteuttaa ja sitä kautta suomalaisten veronmaksajien asemaa turvata

se oli hallitusohjelman yhteinen linja jota hallitus on vienyt määrätietoisesti eteenpäin ja olen hyvin tyytyväinen siitä että vakuusneuvotteluissa onnistuttiin löytämään semmoinen malli jolla suomalaisten veronmaksajien asemaa turvataan

nimittäin ongelmana on nyt se että meillä on maassa talous ja työllisyyskriisin aikana hallitus joka ei ole toimintakykyinen hallitus joka on menettänyt uskottavuutensa kansalaisten silmissä

eli on nyt myönnetty että hallituksen politiikka eriarvoistaa suomalaisia ja hyvätuloiset ihmiset ovat olleet näissä talkoissa vapaamatkustajina

ja sitten kolmas koskee toden totta toimenpiteitä joilla me voimme vahvistaa kasvuperustaa suomessa eli joilla me voisimme olla tukemassa talouskasvua mutta toisaalta myöskin uusien työpaikkojen synnyttämistä

me olemme käsitelleet kyproksen neuvotteluiden yksityiskohtia ja eri vaiheita totta kai hallituksessa viimeksi perjantaina eu ministerivaliokunnassa ja hallituksen linja on yhteinen

arvoisa puhemies

ja ei vähimpänä syy johtuu siitä että tätä hallitusta johtaa pääministeri joka on neuvotellut vaalirahoituksesta talousrikollisten kanssa tätä hallitusta johtaa pääministeri jonka omassa vaalirahoituksessa on rikottu lakia

olemme lähteneet siitä että jos tuo kreikan uusi lainaohjelma tehdään viime viikon huippukokouksen päätöksen mukaisesti niin vakuudet kuuluvat suomen osalta edelleenkin osaksi tätä kokonaisuutta

oppositio on välikysymyksessään kantanut huolta myös suomen kolmen an luottoluokituksen säilyttämisestä ja kyvystä vastata julkisen sektorin velvollisuuksista

jotta nämä toimenpiteet olisi mahdollista tässä hyvin vaikeassa taloustilanteessa toteuttaa olemme valmiita myöskin läpikäymään valtion tasetta eli valtion omaisuutta ja katsomaan mitä sellaista omaisuutta tällä hetkellä valtiolla on jota ei välttämättä tarvittaisi ja sitten harkitsemaan myöskin sen myymistä näiden kasvupanosten rahoittamiseksi

sdp on hyvin johdonmukaisesti ollut tämän ajatuksen takana kuten myös sen että ylen rahoitus on tehtävä mahdollisimman oikeudenmukaiseksi ja niinpä jo lintilän työryhmässä esitimme omaa tulosidonnaista mallia joka olisi meidän mielestämme ollut paras mahdollinen mutta valitettavasti oikeisto ei ollut tuon mallin takana

olen myöskin iloinen siitä että olen saanut suuren valiokunnan kanssa käydä hyvin avointa luottamuksellista keskustelua viimeksi perjantaina neuvotteluiden tilanteesta ja koen että myöskin suuresta valiokunnasta suomen tiukalle linjalle ja vaatimukselle on tullut tukea

minusta on reilua todeta se ääneen että tämä puolustusvoimauudistus jonka päälinjat on nyt julkisuuteen kerrottu on tehty ensisijaisesti puolustusvoimien tarpeita katsoen

on totta että tällä viikolla euroryhmässä emme pystyneet vielä tekemään päätöksiä seuraavan lainaerän joka on siis osa viime keväänä sovittua kreikan toista lainaohjelmaa maksamisesta kreikalle

erityisesti tämän vuoksi hallitus on vastikään kehysriihen yhteydessä tehnyt vaikeita mutta välttämättömiä päätöksiä julkisen talouden sopeuttamiseksi ja velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi

kun oppositio on tänään ilmoittanut että pääministeri vanhanen ei nauti meidän luottamustamme ja hänen pitäisi tehdä omat johtopäätöksensä nauttiiko pääministeri vanhanen teidän luottamustanne

yhdyn kyllä edustaja tuppuraisen huoleen ja ehkä tämä olisi myös se osa kriisiä josta meidän suomessa tulisi keskustella enemmän

ja juuri näin sen pitää olla meillä pitää olla yhteinen kansallinen tahtotila jota me myöskin näissä neuvotteluissa edistämme ja se tahtotila on turvata suomen ja suomalaisten veronmaksajien asemaa mahdollisimman tiukalla linjalla

syyskuussa ulkoasiainvaliokuntaa informoitiin että afganistanissa olevat lisäjoukot vedetään takaisin koti suomeen loka marraskuussa riippuen afganistanin vaaleista

totta kai on selvää että tuo puolustusvoimauudistus tulee kohtelemaan erilaisia alueita eri tavalla

kysyn teiltä nyt ministeri katainen kolmannen kerran ja toivon että te kunnioitatte ja arvostatte meitä kansanedustajia niin paljon että te ensinnäkin kuuntelette mitä teille puhutaan ja toiseksi vastaatte siihen mitä teiltä kysytään kysyn teiltä

luottoluokittaja standard poor s antoikin viimeisimmässä maaraportissaan tunnustusta hallituksen määrätietoisille toimille talouden tasapainottamiseksi

nyt huomio kiinnittyy juuri siihen että me olemme olleet rahoitusmarkkinoiden kriisissä olemme olleet velkakriisin keskellä mutta jos me emme hoida tätä kriisiä oikein on iso riski olemassa että seuraava kriisi jota eurooppa elää on sosiaalinen kriisi

minulle nyt edelleenkin jäi tässä tilanteessa epäselväksi se oletteko te ministeri katainen valmis tukemaan omaa ministeriänne ministeri lindeniä siinä että yleisradion rahoitus siirretään budjettirahoitteiseksi

arvoisa puhemies

erityisesti niillä alueilla joista ollaan varuskuntia tuon suunnitelman mukaan lakkauttamassa on myöskin merkittäviä alueellisia vaikutuksia niin työllisyyteen kuin totta kai myöskin taloudelliseen kehitykseen noilla alueilla

ehkä olisi hyvä myös tässä yhteydessä todeta miksi näitä veronkorotuksia tehdään

tänään yritimme ulkoasiainvaliokunnassa kysyä puolustusministeri häkämieheltä minkä takia puolustusministeriö ei ole informoinut valtioneuvostoa tasavallan presidenttiä eikä myöskään eduskuntaa siitä että nämä lisäjoukot tulevat suomeen ennen kuin vaalit on käyty loppuun afganistanissa

ainakin itse arvostan suuresti myös niitä päätöksiä joita kreikan parlamentissa ajettiin läpi viime viikolla ja oikeastaan viime päivinäkin hyvin vaikeissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa

arvoisa puhemies

ehkä kaikista suurin kysymys suomen tulevaisuuden kannalta on luottamus koska me kaikki tiedämme että jos luottamus suomeen ja suomen talouteen ja myöskin suomen poliittisiin päätöksentekijöihin katoaa niin kansalaisten keskuudessa kuin myöskin kansainvälisten arvioitsijoiden keskuudessa sen seuraukset tulevat kyllä sitten näkymään ja tuntumaan

sen takia hallitus on sitoutunut kaikin mahdollisin tavoin osoittamaan sitä osaamista ja taloudellista tukea jota me olemme tehneet yksityisen sektorin rakennemuutosalueille vastaavalla tavalla myöskin puolustusvoimauudistuksen kautta tämän rakennemuutoksen kohteeksi joutuville alueille

me kerroimme sen myöskin ennen vaaleja mutta politiikassa pitää tehdä kompromisseja ja kompromissi tällä kertaa oli se että muun muassa ansiotuloverotuksen tarkistuksesta luovutaan kahdeksi vuodeksi

pääministeri vanhanen hallituksessa valtion omistajapolitiikasta vastaava ministeri häkämies kertoi viime viikolla helsingin sanomissa että esimerkiksi metsäyhtiöiden kohdalta valtion omistajaohjaukseksi riittää se kun pääkonttori on suomessa

tämä vaikuttaa välillä siltä kuin olisin ihmisten puolueen kokouksessa kun ministerit muuttavat mielipidettä niin että kahden päivän aikana ollaan kolmea eri mieltä saatikka niin että saman puolueen sisällä ministerit ovat täysin eri mieltä

esimerkiksi kreikan mahdollisen maksukyvyttömyyden tapauksessa saattaisi suomi varovasti arvioiden menettää noin puolet keskustan johdolla myönnetystä miljardin euron vakuudettomasta ensimmäisestä kreikan lainaohjelmasta

mutta se ei tietenkään tarkoita sitä etteikö kreikan pitäisi tehdä enemmän ja aina sopimuksessa on kaksi osapuolta ja on tärkeää että kreikka tekee ja toimeenpanee myös ne päätökset joita tuohon toiseen lainaohjelmaan sisältyy ja tästä jatkamme tiistaina keskustelua kuten myöskin siitä tarvitseeko kreikka kaksi vuotta lisäaikaa tuon uudistusohjelmansa toimeenpanemiseen

me olemme tehneet eu tasolla paljon komissio on tehnyt työsuunnitelman jossa on kymmeniä toimenpiteitä joilla veronkiertoa suitsitaan mutta edelleenkin tehtävää riittää kyllä myöskin tulevalle euroopan parlamenttikaudelle ja tulevalle komissiolle

me joudumme nostamaan monenlaisia veroja mutta me teemme ne mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja niin että työnteko suomessa on kannattavaa

kokonaisuudessa verotuksessa lisää verotuloja kerätään enemmistö muulla kuin tasaverolla

muistan että tämä oli budjettiriihessä esillä ja muistaakseni sitä ei ole kertaakaan korotettu sinä aikana kun tuota tukea on maksettu

totta kai samalla kun me edustamme tiukkaa linjaa ja puolustamme suomalaisten veronmaksajien asemaa tämän velkakriisin hoidossa meidän tulee myöskin yhdessä hakea ratkaisuja tämän sosiaalisen kriisin ehkäisemiseksi

oletteko te saanut vastauksen puolustusministeri häkämieheltä minkä takia teitä eikä myöskään tasavallan presidenttiä eikä ulkoministeriä ole tästä asiasta informoitu

eli ministeri katainen tuotteko esityksen budjettirahoitteisuudesta ja oletteko valmis ennen kaikkea siihen että päätös ylen rahoituksesta tehdään vielä tämän vaalikauden aikana

vattin tutkimuksen mukaan tuloerot suomessa näiden ratkaisujen myötä pienenevät ja sitä kautta myöskin verotuksen oikeudenmukaisuus lisääntyy

kuitenkin te pääministeri totesitte vielä tammikuussa että meillä haetaan talouden kolmatta tietä jossa valtiolla on vahvempi rooli

hallitushan hyväksyi vastikään ohjelman jossa on eri hallinnonaloilla toimenpiteet joilla hallitus on kansainvälisesti toimimassa veroparatiisien suitsemiseksi ja veronkierron ehkäisemiseksi

sen takia meidän täytyy kaikilla toimin vahvistaa luottamusta ja sitä hallitus on nyt tekemässä kun hallitus haluaa käydä opposition kanssa keskustelun siitä kykenemmekö me yhdessä sitoutumaan tavoitteeseen valtion velan taittamisesta

mutta nyt tuo korotus ensi vuoden budjettiin sisältyy ja tätä kautta pyrimme helpottamaan niiden ihmisten tilannetta jotka keliakiaa sairastavat ja joutuvat myöskin kalliimpia elintarvikkeita tästä syystä

siksi toisen lainaohjelman ehtona olikin realistisen mahdollisuuden antaminen kreikalle velvoitteistaan selviytymiseksi

yksi asia jossa suomi on ollut aktiivinen myöskin euroopassa on ollut nuorten yhteiskuntatakuu ajatuksen vieminen myöskin eurooppalaisiin pöytiin ja päätöksentekoon jotta myös eurooppalaisille nuorille voitaisiin turvata opiskelupaikka harjoittelupaikka tai työpaikka kohtuullisen ajan kuluessa

minä kyllä uskon että suomalaiset sen myöskin ymmärtävät koska tärkeintä on se että me kannamme vastuuta hyvinvointivaltion tulevaisuudesta sen rahoituksesta pystymme pysäyttämään velkaantumisen ja sitä kautta huolehtimaan että meillä on hyvinvointivaltio myöskin meidän lapsillamme

ja kun tuo asiakirja on nyt toimitettu eduskuntaan niin toivon että kansanedustajat myöskin paneutuvat tähän ja ehkä myöskin sparraavat hallitusta siinä miten voisimme vielä aktiivisesti yhdessä koko kansanedustuslaitos ja myöskin poliittiset päätöksentekijät toimia kansainvälisesti niin että tässä asiassa päästään eteenpäin koska uskon että se on myöskin suomen etu tulevaisuudessa

kykenemmekö me yhdessä sitoutumaan siihen mittaluokkaan jota tuo tavoite edellyttää ja kykenemmekö me yhdessä asettamaan tuolle tavoitteelle myöskin aikataulun

tässä meillä varmaan kaikilla on ihan samanlainen tarkoitus mutta ei lähdetä siitä että pelkästään elvytyksellä tässä pärjätään

kysymys tulee

kun hallitus puolustaa euron vakautta ja sen eteen tehtäviä vaikeita päätöksiä tekee hallitus tämän siis ennen kaikkea suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja pelastamiseksi

minusta tässä on hyvin isosta kansallisesta asiasta kysymys ja minä toivoisin ihan vilpittömästi että me pystyisimme myöskin sellaiseen yhteisen ymmärryksen sanomaan jotta voisin sen myöskin kertoa muun muassa luottoluokittajille kun tulen heitä tänä keväänä tapaamaan

arvoisa puhemies

en voisi olla enempää samaa mieltä edustaja haaviston kanssa

arvoisa puhemies

te osuitte täysin naulan kantaan

arvoisa puhemies

olen jo pidempään kantanut huolta siitä että itse asiassa me olemme nyt reaalitalouden velkakriisin keskeltä siirtymässä entistä enemmän kohti sosiaalista kriisiä

kolmas vaihtoehto hätätapauksissa mikäli kansallisvaltio ei pysty pankkeja pääomittamaan on se että käytetään ervvtä eli tätä väliaikaista kriisimekanismia mutta silloinkin tuo pääomittaminen tapahtuu valtioiden kautta

me emme ole pelkästään vaikeassa suhdannetilanteessa vaan me elämme myöskin poikkeuksellista rakennemuutoksen aikakautta ennen kaikkea teollisuudessa mikä näkyy suurina työpaikkamenetyksinä

kuten aikaisemmin jo totesin yrittäjien tulosta suuri osa on ansiotuloa ja hallitus ei ole kiristämässä ansiotuloverotusta koska me haluamme että työnteko on jatkossakin kannattavaa mutta valitettavasti keskusta on kiristämässä ansiotuloverotusta ja tätä kautta myöskin yrittäjien verotusta

eli ervv ei pääomita suoraan pankkeja vaan tuo pääomittaminen tapahtuu valtioiden kautta ja se tapahtuu yksimielisyyspäätöksellä johon suomikin pystyy siinä tilanteessa jos tuommoinen päätös tulee eteen vaikuttamaan omalta osaltansa

nyt kysymys kuuluu kun tämä on tiedetty ja meillä on myöskin valmius reagoida miksi te ette reagoi riittävän nopeasti

sen lisäksi meillä on myöskin ikääntymisen haaste joka toisaalta on johtamassa siihen että tulot ja menot pitkällä aikavälillä eivät ole tasapainossa

hallitus on tekemässä selvityksen tutkimus ja kehityspanostuksia koskevasta verovähennyksestä ja kuten aikaisemmin kerroin myöskin kasvuyrittäjyyteen liittyvästä verokannustimesta

on kysymys siitä kuten edellisen laman aikana että hallitus silloin ahon hallitus ei halunnutkaan elvyttää vaan lähti siitä että markkinamekanismi toimii ja erottaa jyvät akanoista erottaa köyhät rikkaista

sen takia keskeistä on että meidän pitää pystyä euroopassa yhdistämään terve taloudenpito ja samaan aikaan myöskin sosiaaliset turvaverkot ja sosiaalinen malli

arvoisa puhemies

edustaja on oikeassa siinä että puolivälitarkastelun yhteydessä hallitus teki hyvin merkittävän linjauksen puolustaessaan suomalaista teollisuutta ja turvatessaan myöskin suomalaisen teollisuuden toimintaedellytykset täällä suomessa

oma arvioni on että rakennepaketti jota hallitus on huolella virkamiesten kanssa valmistellut ja josta myöskin päätökset on tehty koskee kaikkia suomalaisia